päivä sellaisen mahdollisuuden että hän ei ole tämän piirissä ja hänen tarvitsee oman työllistämistahtonsa mukaiseen työhaastatteluun tai johonkin muuhun päästä

siinä mielessä tämmöinen niin sanotusti ulkopuolelta tutkimus ja kehitystoiminnan ostaminen pitäisi ehdottomasti sisällyttää tähän jotta se voisi joustavoittaa näitä pitkiä huolto ja kunnossapitosopimuksia ja toisi sitä kautta osaamista siihen pk sektorin yritykseen joka voisi sitten myydä sitä uudempaa ja tehokkaampaa palveluaan myös toisaalle

ei pitäisi olla mikään mullistava asia että lehtitalot sillä maksulla minkä ne saavat vuosimaksusta pystyisivät neuvottelemaan ylen mtvn tai jonkun muun tahon kanssa mutta totta kai luonnollisesti tässä kohtaa ylen kanssa siitä että me voimme parantaa näitä palvelukokonaisuuksia niin että päivittäinen niin sanottu aamulehti voisi olla jokaisen käytettävissä vaikka se ei tulisikaan

eli aktiivisuutta ruokitaan vain siten että annetaan tälle kuntoutujalle itseohjautuvasti mahdollisuus käyttää ne päivät

tästä johtuen sisällön muuttaminen hidastaisi lain voimaan astumista ja samalla viivyttäisi tämän oikean askeleen ottamista

nyt tämä selkeästi tarkoittaa sitä että te toimistoilla ei kerta kaikkiaan ole riittävästi resursseja huolehtia velvollisuudesta siten että kaikille annetaan ne mahdollisuudet kunnon ja omien toimintaedellytysten mukaiseen henkilökohtaiseen suunnitteluun mitenkä tätä asiaa viedään eteenpäin

ette

itse täytyy sanoa että omalta kohdaltani tämä nyt ei ole mikään vasemmistoliiton kannanotto tähän järjestelyyn pidän tärkeänä sitä että palvelut pystytään turvaamaan ja on tärkeää että postia jaetaan viitenä päivänä viikossa erittäin hyvä asia

edustaja yrttiaho nosti oikein esille juuri ne seikat mitenkä kuntouttavan työtoiminnan osalta tässä maassa toimitaan erittäin voisiko sanoa epäeettisesti

erittäin hyvä asia otettiin esille ja tässä kohtaa kysynkin onko hallituksella aikeita että alkoholipolitiikkaa ruvetaan käsittelemään kokonaisuutena niin että unohtamatta sen kansanterveydellistä merkitystä havaitaan se että eduskunnassa säädetään lakia vain sosiaali ja terveysministeriön mietinnön pohjalta

voisiko sanoa että luulisin että tuolta oikealta siiveltä kokoomuksestakin oltaisiin huolissaan markkinahäiriöistä joita meillä te keskusten vajaitten resurssien osalta ja kuntien pyrkiessä nopeasti täyttämään velvoitteensa voi esiintyä

me olemme saaneet tässä vajaa kuukausi sitten lukea siitä pakistanilaisten lasten paperin keräämisestä jolloin ollaan alisteisessa asemassa

tässä kohtaa on varmasti kansantaloudellisesti järkevää ruveta pohtimaan voidaanko esimerkiksi satakunnassa alueellisen maakuntalehden kanssa tehdä tämmöinen sopimus että he jakavat myös kirjepostin samalla kun jakavat sen niin sanotun aamulla tulevan lehden

kysyisinkin ministeri haavistolta

tärkeätä olisi huomioida että siihen liittyy yrittäjyyttä erittäin suuri alkutuotantoketju altian toiminnot koko kauppa matkailu pienpanimot

kun edistämme suomalaisen teollisuuden menemistä näihin maihin joissa tarvitaan oman teknologian kehittymistä niin mitenkä voimme turvata sen ja kuinka valtiovalta voi varmistua siitä että emme käytä hyväksemme siellä lapsia naistyövoimaa pystymme edistämään demokratiaa ja toisaalta kun viemme sinne suomalaisia työmiehiä että he ovat tasavertaisessa asemassa suomalaisen työsopimusjärjestelmän kanssa mutta erityisesti kuinka turvaamme heidän oikeutensa siellä

ne kuuluisivat ilman muuta maa ja metsätalousvaliokunnan sektorille sekä sitten kaupan ja muun liiketoiminnan osalta olisi ainakin talousvaliokunnan lausunto niin että tämä kokonainen alkoholipolitiikka tulisi suuremmin käsiteltyä sillä vakavuudella mitä se todellakin on unohtamatta niitä kansanterveydellisiä vaikutuksia jotka ovat eittämättä alkoholin haittavaikutuksia joita ei pidä millään tavoin sivuuttaa

laiminlyöntimaksun korottaminen olisi hallitusohjelman hengen mukainen ja varmasti vastaisi koko eduskunnan näkemystä siitä ettemme hyväksy rehellisiä ja velvoitteistaan huolehtivia yrittäjiä tai työntekijöitä syrjivää harmaata taloutta

kyllä minä näen niin että olisiko meillä rohkeutta pohtia myöskin sitä ja tämä on nyt hyvin henkilökohtainen mielipide että kun meillä edellytetään että ykkösluokan posti on seuraavana päivänä perillä niin tietyiltä osin kirjepostin nopea toiminta on perusoikeus ja siellä voi olla erittäin isoja asioita sisällä mitkä edellyttävät sen seuraavana päivänä saapumista mutta omalta kohdalta voisin todeta että minulle riittäisi jos se tulisi seuraavan päivän aamupostin mukana minulle laatikkoon vaikkapa sen päivittäisen sanomalehden kanssa

esillä oleva esitys ei todellakaan ole sellainen että siihen voisin yhtyä

tämä on jäämässä samansuuruiseksi edelleen paitsi nyt käsittelyssä olevan rakennustoimintaa koskevan laiminlyöntimaksun osalta

tässä ei ole huomioitu riittävästi juuri sitä asiakaskuntaa no asiakaskunta on varmasti liian hieno sana mutta juuri sitä ryhmää joka on tämän lakimuutoksen kohteena

pitäisi enemmän olla taustaa juuri sille että ne henkilöt se taho olisi tässä lainsäädännössä mukana enemmän kuin tähän asti

on nähtävä metsä puilta että tämän valtiovarainministeriön valmisteleman kilometrikorvauskiristyksen taustalla oli selvästi epäloogisuutta

siksi laiminlyöntimaksujen harmonisointi samalle tasolle kuin esityksessä on esitetty rakennustoimintaa koskien olisi perusteltua

oli ilahduttavaa kuulla edustajan tuovan esille näiden erilaisten perheiden käsitteiden ottamista ja toivonkin että viesti menisi perille hallitukseenkin

siinä mielessä hämmästelen myös esityksen yksimielisyyttä enkä päädy sanomaan että no kai se sitten siltä osin on hyväksyttävissä

olisin valmis keskustelemaan siitä onko meillä niin vaatimuksia edellyttävä postilaki joka edellyttää sen seuraavana päivänä tulemisen vai voitaisiinko ruveta pohtimaan sitä voisiko se olla seuraavana aamuna

mielestäni samasta laiminlyönnistä sama maksu olisi oikeudenmukainen ja käsittelisi eri toimialoja tasavertaisesti

mutta tosiasiassa pitää nyt vain nähdä se tosiseikka että ei tasa arvovaltuutettu ole tätä nyt aivan noin ruusuisena osannut kuvata

henkilökohtaisesti pidän tätä huonona esityksenä ja toivon että jostain tulisi vielä apua asiaan

eli haluan vielä painottaa sitä että muilta osin lakiin ei tulisi muutosta kuin että harmonisoitaisiin nämä laiminlyöntimaksut

toivon että valiokunnassa todella avataan tämän kakkosvaiheen osalle vähän tätä keskustelua jo nyt ettei vain hirttäydytä pelkästään siihen mistä nyt on kysymys vaan voitaisiin valtioneuvostoon jo vähän ohjata valiokunnan omassa mietinnössä mihinkä suuntaan pitäisi olla ollaan avarakatseisia unohtamatta sitä etteikö hieman voisi kritiikkiä osoittaa siihen suuntaan että miksemme opi historiasta

kun edellä kuultiin kuinka meillä täällä eduskunnassa on ministereilläkin lapsia ja niin edelleen ne eivät liity tavallaan mihinkään

mutta tässä keskustelussa ei ole tullut esille se että kun me olemme huolissamme tasa arvosta niin on myös huomattava että vaikka se vuosilomakertymän menettäminen kohdentuukin yhdelle vuodelle se tässä on nyt täällä vuosilomakertymän menettäminen se tarkoittaa että se kaikki mitä vuosiloman aikana niin sanotuista tuloista jää saamatta tarkoittaa myös siitä että se vaikuttaa tulevaan eläkkeeseen

en kenenkään turvallisuudenkaan vuoksi voisi suoda että joku kelkkailee pienellä kalustolla tuolla liikenteen seassa ajaa pitkiä matkoja

minun mielestäni on erinomaista että työmarkkinajärjestöt havahtuivat tähän uskalsivat ottaa tähän kiinni jotta poistettiin työn tekemisen esteitä

minulla ei ole näitä liiketiloissa kaupoissa olevia asiakaspalveluposteja vastaan mitään mutta toivoisin että me voisimme tosiaan katsoa sitä että jos me olisimme näitä järjestelyjä tehneet jo aiemmin toisella tavalla niin meillä olisi toimivia postikonttoreita myös haja asutusalueilla

eli vaikutuksilla on aina jatkovaikutuksia ja kun hallitus on selkeästi ottanut tämmöisen linjan mitä edustaja kontula toi esille siitä kuinka laskennallisesti tämä voi olla heppoisin perustein että tästä yleensä säästöjä syntyy niin niitten esille nostaminen

tässä kohtaa tervehdin kyllä sitä kolmikantaisuutta todella hyvänä

jos me olisimme kansallisesti itsekkäämmin pitäneet siitä kiinni että postitoimistoja olisi voitu kehittää niin että ne ovat muitakin palveluja tarjoavia yksikköjä niin me olisimme paremmin pystyneet turvaamaan sen mitä tässä maassa olevia palveluja me pyöritämme verorahoilla ja tämä tilanne olisi paljon helpompi

mutta olisi kiva kuulla vaikkapa edustaja kantolalta oliko kovin tuskallista tuolla perustuslakivaliokunnassa päätyä yksimielisyyteen jos ja kun kuitenkin on nähtävissä kuinka ongelmallinen tämä on nimenomaan yksinhuoltajien osalta

kun kuuntelin äskeistä puheenvuoroa niin odotin kyllä että sieltä tulevat ne lääkkeet kuinka pyörät lähtevät pyörimään ja vienti lähtee vetämään mutta jos eväät ovat pikavippi euroopan tuomioistuimesta tulleet huomautukset ja yleensäkin lisäraha tuomioistuimille ja erittäin arvokkaita asioita vanhusten turvallisuus perusturvan leikkaukset omaishoito niin en näe kyllä minkäännäköistä yhtymäkohtaa siihen mitenkä näiden asioitten kohdalla on yhteys vientivetoisuuteen ja pyörien pyörimiseen

ettei mene ihan hevosteluksi niin pakko vähän avata tätä miksi olen huolissani hevostalouden osalta

tällä hetkellä nämä myyjät r kioskissa saavat edelleen työehtosopimuksen mukaista palkkaa mutta valtion lakisääteisiä toimintoja on ohjattu tälle yksityiselle palvelutuottajalle ja ne osaltaan vastentahtoiset yrittäjät franchising yrittäjät jotka ovat siellä pyörittävät r kioskitoimintaa eivät saa tästä valtion lakisääteisestä palvelutuotannosta oletettavastikaan sitä omaa osuuttaan kun minä voin hakea sieltä illallakin sen passin ja niin edelleen

on tärkeää että näihin asioihin puututaan mutta nyt arvostelun keskiössä on se että hallitus on hyysännyt liikaa eurooppaa ja siten pyrkinyt turvaamaan kuitenkin niin että euroopan teollisuus ja vientimahdollisuudet eurooppaan toimisivat

nyt ollaan nähty että rodullinen potentiaali on uhattuna varsojen pienien määrien suhteen

eli meillä on ihan oikea koska eu katsoo että se on alkuperäisrotu

minä toivoisin että ministeri laittaisi jonkun selvittämään sitä onko meillä mahdollisuus kansallisesti jotenkin tukea sitä että tämä meille kallisarvoinen ja monimuotoinen rotu voi säilyä voimakkaana ja jalostuskelpoisena

minä olisin toivonut että kun tässä kohtaa ministeri berner sanoikin että historiaa pitää tutkiskella niin otettaisiin tämmöinen vähän itsekkäämpi näkemys siihen mitä ovat valtion tuottamat palvelut ja mitä velvoitteita meillä on

kehitettäisiin tätä meidän postilaitostamme siihen suuntaan että se on monipuolisempi palveluja tuottava yksikkö joka turvaa että palveluverkosto haja asutusalueillakin edelleen säilyy

toivon että sote uudistus tuo jatkossa koko sote aluetta käsittävän vammaisneuvoston jossa pystyttäisiin käsittelemään koko sote alueen osalta vammaisille kohdennettujen palvelujen olevan jokaisessa kunnassa yhdenvertaisia

edustaja zyskowicz toi tähän tämän autokeskustelun joka ei nyt ihan suoranaisesti liity tähän se liittyy siihen että vihreät ovat esittäneet vaihtoehdon näille leikkauksille

haluan kuitenkin muistuttaa että minä haluan aina pyrkiä näkemyksessäni eteenpäin enkä vanhojen muisteluun mutta jos edustaja zyskowicz sanoo että tämä on kelvoton esitys niin haluan kyllä palauttaa mieliin viime kauden ja sen hallituksen jossa oltiin hyväksymässä näitä rakenteita joilla matkustuskustannuksia ollaan leikkaamassa ja sopeuttamassa siihen todelliseen kustannusrakenteeseen

tällä hetkellä olemme siinä tilanteessa että edustaja juvosen tekemä lakialoite on erittäin keskeinen ja oikeaan osuva

sillä on erittäin kehittynyt verkosto varsinkin kaupunkialueilla erittäin toimiva ja kilpailukykyinen verkosto johonka eivät ole kyllä nämä ulkomaalaiset postintoimittajat tulleet

mutta täytyy sanoa että paketti ei tule postin kautta ja tässäkin meillä pitäisi olla ehkä postin sisällä käytävää keskustelua siitä kuinka olemme kilpailukykyisempiä

mutta minä toivon että tämän ei tarvitsisi koskaan toteutua vaan että koko sote alueelle perustetaan vammaisneuvosto jossa päätetään että sote alueella asuinkunnasta riippumatta jokaisella vammaisella on yhdenvertaiset oikeudet niihin lainsäädännön ja kuntien vastuulla oleviin vammaispalveluihin mitä on ja mahdollisimman hyviin

ylikompensaation leikkaamista itse ollessani hallituspuolueen vasemmistolainen kansanedustaja en hyväksynyt koska pidän erittäin tärkeänä että elinkeinoelämällä myyntitoiminnalla ja reppumiehillä on mahdollisuus saada nämä korvaukset

kun meillä kerran päivittäistä postia kulkee niin on se kumma ettei se paketti myös voi kulkea siinä mukana

vammaiset tarvitsevat oman huomionsa ja on tärkeää että me pystymme niistä eduskunnassa keskustelemaan kiihkottomasti ja rakentavasti

ei ole myllykosken istuinlihaksia ministeripenkki paljon lämmittänyt mutta sitä vastoin kyllä haluan tässä kohtaa kiittääkin että puhemies joutsenlahti on joskus suopeasti minut kyytiinsä ottanut kun on autolla kuljetettu

nyt tässä sain tavallaan käsityksen edustaja kalmarin puheenvuorosta että kolmessa vuodessa on tuhottu koko maaseutu sitä ennen ei ole tapahtunut yhtään siltarummun pehmiämistä

mutta itse asiassa kysymys on juuri siitä että jos me tässä käymme niitä keskusteluja joilla pitäisi arvostella tai arvioida tätä lisätalousarviota niin toivoisi kyllä kuulevansa niitä argumentteja

joka tapauksessa kun erityisesti ministeri vapaavuori toi hyvin esiin mahdollisuudet nyt meidän pitää katsoa että ne mahdollisuudet voivat toteutua

olen tutustunut perussuomalaisten omaan vaihtoehtoon ja ruohonen lernerin äsken tuomia asioita henkilökohtaisesti varmasti pystyy kannattamaan

kun me teemme päätöksiä lukion lakkauttamisesta synnytyssairaalan lopettamisesta ja mitä palveluja meillä on niin minä ehdotan seuraavaan hallitusohjelmaan otettavaksi jo tässä vaiheessa että me teemme maaseudun vaikutusten arvioinnin päätöksenteon yhteydessä jotta me voimme kokonaisuudessaan hallita tulevaa muutosta

edustaja jaloselle on pakko vastata että tarkoititte varmaan vastalausetta mietinnössä ettekä mietintöä mutta kumpaankin voisitte paremminkin tutustua

edustaja turusen lakialoite huokuu sanotaanko vastuullisuutta ja juuri niitä seikkoja joita pitää tässä hetkessä olla ja totta kai kaikkien kansalaisten mahdollisuutta työllistyä pitää erityisesti korostaa

on pakko todeta että kun tuolla työhuoneessani seurasin tätä keskustelua ajattelin että nyt ehkä vältyn provosoitumasta mutta enpäs välttynytkään

kuntien resurssit myöskään niin te kuin kela viranomaistenkaan resurssit eivät tällä hetkellä eivätkä tulevan sopeutuksenkaan vuoksi ole kovinkaan mahdollisia siihen että meillä enemmän resursseja ohjattaisiin myös jo ennakkotietojen antamiseen

on aivan totta että leikkauksia tehdään ja viime hallituskaudella vasemmistoliitto oli siinä hallituksessa joka joutui tekemään opetusministeri gustafssonin näkemysten mukaisia tiettyjä leikkauksia ja ne olivat kipeitä

pitää helpottaa tätä tilastointia jos sillä nähdään kuntien mahdollisuuksia monialaiseen työvoimapalveluiden järjestämiseen

arvoisa herra puhemies

ihan kokonaan lähteneenä vasemmistolaisena täytyy sanoa että rantakangas puhui osittain asiaa koska tuntuu että te olette jo osittain hallituksessa ainakin fiiliksistä päätellen

minä toivon ainakin että joku on nähnyt edes pieniä painajaisia siitä mitä tuli sanottua vaalien alla kun minä valokuvan otatin itsestäni ja laitoin lapun rintaan

kun arvoisa puhemies ei suonut mahdollisuutta osallistua tuohon debattiin sen paremmin tuon nyt omia näkemyksiäni siitä mistä tässäkin esimerkiksi edustaja rundgren hieman fanittaen tämän päivän uutisointia erään ehkä ei niinkään työmiesten mieleisen vaikuttajan puheenvuoroista

ei tietenkään voida arvioida koko esitystä sillä että me saamme yksittäisiä kansalaispalautteita joissa jää oman harkintamme varaan ovatko ne todella juuri paikkansapitäviä

palkan sivukulujen alentaminen tarkoittaa sitä että eläkkeitä leikataan eli ei kerry eläkemaksuja tulevien eläkkeiden maksamista varten

kunnan rahan säästäminen siinä kohtaa ei ole siinä keskiössä vaan pitäisi enemmänkin keskittyä myös sanoisin tässä lakialoitteessa niihin välineisiin joilla sitten pystyttäisiin kunnissa ennalta ohjaamaan ja suunnittelemaan koulutustarpeita

häpeän tunnustaa mutta nyt taisi mennä hieman alku ohi mitä edustaja tolppanen sanoi mutta jos viittasitte aiempaan puheenvuoroon siihen että pitää olla mahdollisuus niin hyvä näin

mutta niitä on tullut niin paljon että omalta osaltani ne pysähtyvät siihen pitäisikö valtion varmistaa niin että alkuperäiskansojen oikeudet toteutuvat

arvoisa herra puhemies

samalla kun halutaan palkan sivukulujen leikkaamista puututaan siihen että sairausvakuutusturvaa heikennetään työntekijöiden osalta ja ansiosidonnaisen päivärahan turvan heikentämisestä puhutaan aina kun puhutaan niin sanotuista palkan sivukuluista

äskeisessä keskustelussa oli paljon niitä eväitä joita minä olen omaan puheeseeni rakentanut joten jätän ne nyt tällä kertaa ehkä hieman vähemmälle

kannatan tätä lakialoitetta sinällään että kunnilla on mahdollisuus saada ja ehkäpä maakunnilla kattavammin tietoonsa niitä toimia ja niitä aikoja jolloin isompia ryhmiä työttömiä tulee että koulutusta voidaan suunnitella siten että ne koulutustoimenpiteet olisivat myös yksi aktiivitoimenpide jolloin sitten yhteiskunnassa kaiken kaikkiaan pitäisi työttömyysuhan alla olevia työntekijöitä pyrkiä jo siellä työpaikalla ennen tätä työttömyyttä ohjaamaan uuden ammatin hakemiseen ja mahdollisesti jopa toisella paikkakunnalla olevan työn perässä muuttamisen kynnysaitoja tulisi huomattavasti helpottaa

mutta kun budjetista puhutaan niin kun sektoriministeri on täällä paikalla niin puhun siitä koulutusleikkauksesta joka kohdistuu korkeakouluille

juuri näin oikea suunta on arvostelulle ja pitää nähdä tässä se oleellinen asia

mutta olisiko se ilo sopimuksen vastaista harkintaa jos suomen valtio turvaisi kaikille alkuperäiskansaan kuuluvaksi itsensä tunteville henkilöille jotka täyttävät vaikka nämä kriteerit sen mahdollisuuden olla tämän määritelmän piirissä

keskustelussa on hyviä ja huonoja piirteitä ja sitten mielipiteitä ja toisenlaisia mielipiteitä niin kuin kuuluu ollakin mutta minun on nyt arvon edustaja kataja kyllä pakko sanoa että kyllä tässä keskustelussa jo tuli tämä esille että tämmöinen omaan käyttöön tuodun valvonnan järjestelmä mikä nyt sosiaali ja terveysministeriön omassa esityksessäkin on ollut että ruvetaan näin menettelemään on varmasti hyvä väline

olen äärimmäisen huolissani siitä että perustutkimuksesta leikataan nimenomaan kun meillä on suuri harppaus ja halu kasvattaa biotaloutta

no juu mutta suurin osa siitä teknologisesta odotuksesta ja lisähyvinvoinnista joka tuottaa hyvinvointia teollisessa muodossa on juuri sille puolelle millä on biosektori

niiden mahdollisuuksien osallistaa ihmisiä kuntoutumaan pitää olla mahdollisimman tehokkaat ja siinä mielessä päivän vähentäminen tarkoittaa vain sitä että hallitus säästääkseen kuntien säästääkseen valtion menoja sulkee silmänsä siltä tosiasialta että se säästö tarkoittaa tervehtymisen ja kuntoutumisen mahdollisuuksien leikkaamista

olisi tärkeää että me pystyisimme rakentamaan sen puuttuvan portaan joka puuttuu suomalaisen kasvuyrityksen pääsystä kasvamaan

meillä on siellä jo hyviä hankkeita joita voidaan varmasti tällä supersatsauksella jonka tämä hallitus on tälle sektorille luonut lähteä jo toteuttamaan mutta edelleen me tarvitsemme sitä perustutkimusta joka luo edellytyksiä sille että hallitus voi toteuttaa tätä omaa kunnianhimoista tavoitettaan joka on erittäin kannatettava

olisin odottanut jos enää korkeakoulu ja tutkimuksen ja kehityksen innovaatioita ei tarvita tähän maahan että hallitus olisi luetellut mitä sillä rahalla tehdään että nyt meillä tutkimuksessa on saatu tällaisia ja tällaisia innovaatioita me toteutamme tällä rahalla näitä hankkeita

pitäisikö peruslähtökohdan olla hieman toisenlainen

teollisen työpaikan luominen tähän maahan edellyttää enemmän kuin kirjoituspöydän tietokoneen ja tuolin hankkimista

ja toisena kysymyksenä nopeasti näistä alueellisista kattavuuksista kun käräjille valitaan henkilöitä

ristiriitaista on se että inarin alueella on tavallaan eri alkuperäiskansaryhmiä mutta edustusta vain selkeästi isoimpiin saamelaismääriteltyihin joilla on äänioikeus

kyllä jossakin vaiheessa voidaan varmasti ihan tieteellisestikin todistaa että yksi ihminen ei voi juoda niin paljon että tuo trukkilavallisen viikossa viinaa

sellaiseen ei missään tapauksessa pidä ryhtyä vaan kaikin mahdollisin tavoin pitää luoda edellytyksiä kuntoutumiseen ja työmarkkinoille ohjaamiseen

mutta kun ne eivät ole vielä valmiina silloin tarvitaan tutkimusta ja jotta tutkimusta voi syntyä me tarvitsemme korkeakouluopetusta joka mahdollistaa niitten ihmisten tulemisen näille sektoreille jotka mahdollistavat niiden hallituksen kärkihankkeitten toteutumisen

se on varmasti täysin mahdotonta

mutta tässä kohtaa kun budjetista keskustellaan niin on pakko nostaa taas tämä poikkihallinnollisuus erittäin suureen keskiöön

olisin tässä kohtaa liittyen tähän mahdolliseen suuntautumiseen kysynyt sitä kuinka tässä uudistusprosessissa on nyt turvattu henkilöstön jaksaminen muutostilanteessa

on totta kai selvää että jos te toimistojen resurssit eivät enää riitä niin johonkin on tarvinnut puuttua ja silloin sitä tehdään lainsäädännön kautta

mutta todettakoon että vaikka nyt veroa laskettaisiin tästä hetkestä niin en usko alkoholihaittojen vähenevän sen kautta että tuonti loppuisi

meillä on teollisuussijoitus joka on valtiovallan omistuksessa mutta teollisuussijoituksen vastaus tällaiselle kasvuyritykselle on että tämä on hieno ja järkevä ajatus tämä pitää toteuttaa mutta me emme rahoita näin pieniä hankkeita meillä tarvitaan kymmenien miljoonien investointeja jotta voidaan lähteä rahoittamaan

nimenomaan kun maa ja metsätalousministeriön osalle on todella iso rahapotti laitettu niin yhteensovitetaan poikkihallinnollisesti sitten myös temin kanssa näitä yhteisiä hankkeita ja niin että ministeriöt eivät vain rupeaisi mustasukkaisesti vartioimaan toistensa rahankäyttöä vaan mennään ja hiihdetään yhteen maaliin

tie on väärä varsinkin tässä hetkessä kun meillä on nuoria mutta myös keski ikäisiä vanhempia työstä pudokkaita joille ei ole mahdollista eikä näköpiirissä uutta työpaikkaa varsinkin kun hallitus on linjannut myös sen osalta että korkeammin koulutetuilla ei enää ole opintorahamahdollisuutta seuraavaan tutkintoon

biosektorin yhdeltä asiantuntijataholta lukelta ollaan leikkaamassa äärimmäisen paljon mikä halvaannuttaa juuri sen sektorin tutkimusta joka mahdollistaisi tämän kärkihankkeen toteutumisen biotalouden puolella

henkilöstö on loppuunpalanut paineistettu opetuksen laatu kärsii

kuinka nyt tässä kohtaa on huomioitu että tämä ei tuota uupumusta opettajakunnassa ja muussa henkilöstössä

ja totta kai varmasti haetaan sukujuhliin hautajaisiin ja häihinkin sieltä kun se on niin paljon edullisempaa

tulee mieleen että tässä lisätalousarviossa tai jos vielä seuraava tulee olisi hyvä luoda väline jolla teollisuussijoitus voi rahoittaa pk sektorin kasvuyrityksiä

eli siihen että tässä hetkessä verotuksella pystyttäisiin hintoja laskemaan niin paljon että sillä tyrehdytettäisiin tuonti minä en henkilökohtaisesti usko mutta nyt on tärkeä paikka tarkastella juuri sitä että paljonko nousua tehdään mihinkä tuotteisiin se kohdistuu